minusta herra pääministeri tämä on sen suuruusluokan asia että kun me puhumme suomen ainutlaatuisesta ympäristöstä meillä ei ole kansakuntana siihen varaa että me maineemme pilaamme saati ympäristöä pilaamme

tuotannon pitäisi kolminkertaistua jotta päästäisiin nollatulokseen

tällä hetkellä yhtiö myy omaa metsäänsä sieltä jotta pystyy kassavirtaa liikuttamaan

arvoisa herra puhemies

ehkä nyt on syytä rauhoittaa vähän tätä koillisväylä keskustelua

on irtisanottu väkeä

siitä ei koskaan todennäköisesti tulla menemään läpi kuin puoli vuotta vuodesta ja todennäköisesti sitten menee vuodessa ehkä muutama kymmenen ehkä muutama sata laivaa parhaimmillaankin läpi

minä olen kuutisen vuotta suunnilleen sitä työtä tehnyt elikkä melko konkreettisesti sitä pystyy havainnoimaan sen työn vaativuuden ja ennen kaikkea nyt kun meillähän on muuttunut tämä järjestelmä niin että meillä on valtava määrä tänä päivänä autoja joissa on esimerkiksi paaripotilaiden kuljetus

sitähän ei voi ajaa ajas se on aivan selvä että sitä on jatkettava mutta miten se hoituu niin että yhteiskunnan kustannukset saadaan minimoitua

sitten haluan siihen keskusteluun vielä tuoda sen näkökulman että meidän on tarkasti mietittävä miten meidän oma satamatoimintamme kehittyy tulevaisuudessa lähinnä nyt tietenkin täällä perämerenkaaren alueella

tämä on sitä lisäpalvelua mutta samallahan siinä tulee sitten mukaan myös se että jos me olemme keskustelleet palomiesten ikärakenteesta niin ihan kohta me keskustelemme taksimiesten ikärakenteesta elikkä tulee tämä fyysinen mahdottomuus sitten hoitaa

onko valtioneuvosto käynyt nyt tämän omistajaohjauskeskustelun riittävän vakavasti jotta tiedostetaan missä kohti ollaan menossa ja mikä valtion vastuu on

siitä syystä tämä on todella ison luokan kysymys

mutta se iso kysymys johon itse asiassa haluaisin vielä palata jota kysyin pääministeriltä on tämä koordinaatio tässä maassa

voisin kokonaisuudessaan sanoa että ehkä on sittenkin hyvä että tätä innovaatiopolitiikkaa harjoitetaan usealla taholla aina teollisuussijoituksista korkeakoululaitokseen ja niin edelleen

mutta oikeastaan ministeriltä minä haluaisin kysyä siitä mikä otettiin esille silloin kun täydellisen rooliensa kaudella ei sillä tämä ikäraja edellisen kerran oli edellisellä kaudella

se riski jos kaikki haalittaisiin yhteen organisaatioon että koko organisaatio panostaa väärään asiaan olisi liian suuri suomen tulevaisuuden kannalta

se ei tarkoita tietenkään sitä että se on ainut paikka maassa eikä missään nimessä voi johtaakaan sellaiseen mutta minun mielestäni tämä koordinaatiovastuu ja siinä mielessä tämmöinen aluekeskusrooli olisi erittäin hyvä

liikennelääketieteen koulutuksen lisäämisestä ja niitten professuurien saamisesta koska liikennelääketieteen opetus meillä on aivan valtavan matalalla tasolla ja sitä pitäisi saada lisää

kaikissa näissä hankkeissa mitä olen läheltä nähnyt useimmiten ongelmaksi muodostuu viime kädessä oikeiden ihmisten löytäminen siinä vaiheessa kun innovaatiot täytyy tuoda markkinoille tai täytyy luoda tuotantolaitos tai ottaa omaa henkilökohtaista riskiä

siis emmehän me voi lähteä suomessa siitä että me muutamme kaksi isoa järveä mahdollisesti vielä vaikutukset muualle mereksi keskellä meidän kaunista luontoa

niin kauan kuin riski on valtiolla on mielenkiintoista tutkia käydä seminaareissa tehdä mappeja ja hankkia ehkä rahoitustakin mutta kun joutuu panemaan oman varallisuutensa riskialttiiksi halukkuus alenee olennaisesti

tämä on mitä suurimmissa määrin poliittinen kysymys

mitä mieltä te pääministeri olette

onko sitä poliittista tahtoa

yhdysvalloissa teknisen tai vastaavan tiedekunnan opiskelijat yleensä haluavat yksityiselle sektorille ja käynnistää yrityksen tai olla merkittävänä osakkaana yrityksessä

pari asiaa

ensinnäkin tämä perussuomalaisten logiikka ei nyt toimi kyllä ollenkaan yks yhteen mitä minä suuresti ihmettelen kun edustaja lindström sanoi että he ovat valiokunnassa toimineet tähän saakka hakien ratkaisuja ja yhteisymmärryksessä niihin on päästy noin pääsääntöisesti

yleensä siinä vaiheessa riski on ollut valtiolla osittain tai jopa kokonaan mutta myyntitulot tulevat kyllä sitten sille joka osaa siitä tehdä hyvän tarinan ja myydä sen pahimmillaan kansainväliselle sijoittajalle ja vielä pahinta on usein että se on suomalaisen yrityksen kilpailija joka ostaa valtion varoin luodun innovaation

verotus suosii myyntiä

verotus ei suosi sitä joka panee pääoman tähän yritystoimintaan riskille alttiiksi

no nyt täällä irtaudutaan siitä ja sanotaan että tämä on nyt jotakin uutta ilmastopolitiikkaa ja uuden kanssa tällä kyllä ei ole mitään tekemistä vaan tämä on vanhasta sopimuksesta irtautumista mitä minä suuresti ihmettelen

emmehän me nyt voi päästää tilannetta sellaiseksi että me menemme kohti sellaista tilannetta että me tuhoamme tietoisilla päätöksillä huolimatta tieteen varotuksista jonkin näinkin arvokkaan asian

minä kunnioitan tätä prosessia ja sitä päätöstä mutta kun me puhumme ympäristökatastrofista niin pitää olla poliitikoilla tahtotila pitää olla selkeä näkemys mitä me yhteiskunnalta vaadimme mitä julkisselvittäjän siellä sisällä pitää tehdä

siitä syystä minä sanoin että pitäisi tehdä symbolinen teko konkreettisesti ja minä toivon että ministeri koskinen vie sitä asiaa todella voimakkaasti eteenpäin

avi tekee omaa prosessiaan ei siinä ole mitään epäselvää ja siihen ei ole puuttunut valiokunta enkä siihen ole puuttunut minä ministeri vapaavuori kyllä puuttui ehdokkaana tähän

mutta kysehän on siitä että jos emme halua nimenomaan tällaista tahtotilaa välittää niille jotka ehkä mahdollisesti tulevat jatkamaan sitä toimintaa syntyy vääriä mielikuvia

herra pääministeri kun te nyt liimaatte niitä hintalappuja näihin asioihin ja korostatte valtavasti tämän valtionvelan merkitystä me kaikki tiedämme että se on iso sen kanssa tulee tiettyjä vaikeuksia jotka tulevat väistämättä onko teidän mielestänne tämän yhteiskuntarauhan järkyttäminen niin arvokas asia että te tämän luottamuksen johon tämä suomalainen yhteiskunta on rakentanut vaarannatte tällä yhdellä eläkepäätöksellä

arvoisa herra puhemies

hallituksen esitykseen sisältyvät uudet energiatodistusta koskevat velvoitteet perustuvat direktiiviin rakennuksen energiatehokkuudesta

ei se ole yhteiskunnan piikissä se on toiminnanharjoittajan piikissä ja se pitää tehdä selväksi ja pitää tehdä selväksi tässä vaiheessa että ongelma nimeltä prosessinhallinta pitää saada kuntoon

kyse on siten direktiivin täytäntöönpanosta jolta osin on joitakin muutosvaihtoehtoja osin ei

arvoisa herra puhemies

siitähän tässä on kyse miten tästä mennään eteenpäin miten rakennetaan tulevaisuutta ja miten se saadaan yhdessä hoidettua ja te ajatte nyt sitä nokkakolaria kohti

aikaisemmin velvoitteet koskivat vain rakennettavia uusia pientaloja

jos me katsomme tätä lisätalousarvioesitystä kuntatalouden kohdalta johon tässä on viitattu jo useampi kerta niin jos kunnat olivat kuilun partaalla niin herra ministeri te potkaisette nyt ne vapaaseen pudotukseen täydellisesti

siellä on tilanne joka johtaa siihen kun tässä on puhuttu että on joskus aiemmin tehty leikkauksia että nyt kunnat tekevät sen likaisen työn teidän puolestanne

te pakotatte tekemään kunnat sen työn lisäämään pahoinvointia tähän yhteiskuntaan vetämään investointeja alas tästä yhteiskunnasta tuomaan niitä rakenteellisia muutoksia jotka ovat ideologisia tavoitteita

energiatodistuksia on laajasti pidetty tehokkaina motivoivina helposti ymmärrettävinä energiatehokkuuden jatkuvan parantamisen ylläpidon ja arvioinnin välineinä

arvoisa herra puhemies

liittyen tämän asian käsittelyyn tässähän on todella se riski että tässä tulevat asenteet vastaan ja lähdetään puhumaan niiden kautta

kun todistus voi olla laskennallinen tai perustua toteutuneeseen kulutukseen antotapoja ja lomakkeita on ollut monenlaisia ja energiakulutuksen määrittely vaihtelee rakennustyypistä riippuen

olennainen asia on tietenkin tämä mihin moni puhuja on viitannut

kansalaisen oikeus saada asiansa käsitellyksi riittävän nopeasti ja sille ovat alisteisia kaikki muut seikat ja niitä pitää sitten katsoa kriittisestikin jos siihen kriittisyyteen on jotakin tarvetta

jos joku nyt sitten esittää mitä sieltä otetaan pois niin tietenkin mielelläni kuuntelen sen koska minusta suomalaisessa yhteiskunnassa on kaksi arvokasta no arvokkaita asioita on varmaan enempikin mutta jos katsotaan yleissivistyksen kannalta kulttuurin kannalta kielen kannalta asiaa

mutta ennen kaikkeahan tässä pitää muistaa myös että kansalaisoikeuksien pitää meillä kaikilla olla riittävät ja ne taas eivät voi olla alisteisia nopeudelle joten tämä asia ei ole kovin yksinkertainen ja luotan tässä valiokunnan hyvän

kirjastot ja yleisradio

arvoisa rouva puhemies

jos katsotaan tämmöistä jokaiselle saavutettavissa olevaa isoa asiaa niin kyllä yleisradio on muutoinkin kuin vaan yhtenä toimijana niin arvokas asia meidän kielemme kautta meidän palvelurakenteidemme kautta siellä on elokuvatekijät siellä on dokumenttien tekijät siellä on näyttelijät kirjailijat ja niin edelleen

liikenne ja viestintävaliokunta on käsitellyt valtioneuvoston selontekoa perusteellisesti ja eri näkökulmista ja pitää tältä pohjalta selontekoa tärkeänä ja selonteossa esitettyjä toimenpiteitä pääosin oikean suuntaisina ja kannatettavina

energiatodistuksen tarkoituksena on tehdä ostajalle ja vuokraajalle mahdolliseksi verrata luotettavasti ja yksinkertaisesti eri rakennusten energiatehokkuutta

todellisuudessa siitä ei ole kuin reilut viisi vuotta kun tuli samasta asiasta meillekin kirja nimeltään suomalainen unelma

yo sienestyskohtaiseen käsittelyyn eduskunta hyväksyy lakiehdotusten sisällön

sama herra oli puikoissa ja toin tämän esille kun meillä tulevaisuusvaliokunnassa vieraili suomalaisen puurakentamisen osaajia tässä taannoin

uuden lain mukaan se perustuu rakennuksen e lukuun joka määritetään rakennuksen laskennallisesta vuotuisesta ostoenergiakulutuksesta painotettuna eri energiamuotojen kertoimilla

arvoisa puhemies

tietoyhteiskunnan kehittyminen ja tämän kehityksen edistäminen tulee olemaan jatkossa muun muassa kansalaisten arjen kannalta yhä tärkeämpää

tämän kirjankin sanoma sitten on se että suomessa ei osata panna näitä innovaatioita toteen käytäntöön ei todellakaan hyödynnetä niitä

käytännössä ovat siten samat kertoimet ja määritelmät energiatehokkuudesta jotka on hyväksytty varsinaisten energiatehokkuusmääräysten pohjaksi

selonteossa asetetaan tärkeimmät tavoitteet lähivuosille tietoyhteiskunnan kehittämiseksi ja määritellään tarvittavat toimenpiteet niiden tavoitteiden saavuttamiseksi

tärkein vastuu tässä on tietysti poliittisilla päätöksentekijöillä tai sitten niillä ihmisillä jotka poliittiset päätöksentekijät ovat valinneet jotka eivät osaa viedä sitten loppuun tätä juttua

arvoisa puhemies

energiatodistus perustuu siis rakennuksen laskennalliseen kulutukseen vertailtavuuden mahdollistamiseksi mutta kiinteistönpito on tärkeää itse energiatehokkuuden parantamistavoitteen edistämiseksi

ensimmäinen on korjata laki vastaamaan perustuslain vaatimuksia ja toinen panna täytäntöön eun rakennusten energiatehokkuusdirektiivi

selonteon mukaan tietoyhteiskuntakehitystä tukemalla on mahdollista edistää sekä julkisen että yksityisen sektorin tuottavuutta ja edistää kilpailukykyä edelleen globalisoituvassa toimintaympäristössä

voin ihan hyvin esimerkkinä vaikka mainita sen kun ainakin meille on puhuttu suoraan siitä kuinka sitra rahoittaa tiettyjä firmoja mikä on tullut täällä esille useasti

hallituksen esityksen valmistelussa ja käsittelyn kuluessa on käyty paljon keskustelua siitä tulisiko todistuksen perustua laskennalliseen vai toteutuneeseen energiankulutukseen

nykyinen maankäyttö ja rakennuslain sekä sen nojalla annettujen asetusten ja suomen rakentamismääräyskokoelman muodostama kokonaisuus ei vastaa tällä hetkellä rakenteeltaan perustuslain vaatimuksia

valiokunta yhtyy selonteon näkemykseen siitä että tieto ja viestintäteknologian käyttö ei ole itseisarvo vaan väline muun muassa hyvinvoinnin ylläpitämiseen ja lisäämiseen

pääongelma on että lain tasolla puuttuu riittävä sääntely ja asetuksenantovaltuudet joita ilman asetustasolla puolestaan on mittavasti sääntelyä

saamansa selvityksen perusteella valiokunta toteaa että laskennalliseen kulutukseen perustuvalla mallilla on suomessa hyvät perusteet rakennusten energiatehokkuusmääräysten muodostaman kokonaisuuden toiminnan sekä rakennusten vertailtavuuden toimivuuden kannalta

tietoyhteiskuntakehityksen vauhdittamisessa rahoituksella tulee olemaan yhä keskeinen merkitys

perustuslain vaatimuksista johtuen on välttämätöntä säätää lain tasolla rakentamista koskevista edellytyksistä ja vaatimuksista nykyistä täsmällisemmin siten että lain säännökset muodostavat riittävän perustan asetuksella annettaville tarkemmille säännöksille

nykyisen rahoituksen aiempaa tarkoituksenmukaisemmalla kohdentamisella on mahdollista edistää myös tietoyhteiskuntakehitystä

valiokunta katsoo myös ettei esimerkiksi ruotsissa käytössä olevaa toteutuneeseen energiankulutukseen perustuvaa malliakaan olisi mahdollista toteuttaa aivan yksinkertaisella tavalla mistä johtuen malli ei olisi hinnaltaan olennaisesti edullisempi taikka muutoin kustannustehokkaampi

jos kuitenkin halutaan ja se on yhteinen tahto että suomi kuroo tietoyhteiskuntakehityksen kärkimaiden tällä hetkellä saamaa etumatkaa kiinni kehityksen nopeuttamiseksi tulee myös rahoitusta lisätä nykyisestä tasosta

jatkossa vain velvoittavaksi tarkoitetut määräykset annetaan asetuksella ja ei sitovat ohjeet kootaan ainoastaan tiedoksi rakentamismääräyskokoelman oheen

jos painopisteenä tulevaisuuteen ovat sisällöt ja palvelujen kehittäminen niin kuin niiden pitäisi olla tietoyhteiskuntakehitys on edennyt varsin pitkään tällä hetkellä teknologiapainotteisesti

valiokunta pitää määräysten ja ohjeiden selkeää erottamista toisistaan kannatettavana mutta korostaa samalla että ohjeetkin ovat käytännössä hyödyllisiä ja tarpeen säilyttää

jo useita vuosia on puhuttu tiedon palvelujen ja sisältöjen merkityksestä mutta siitä huolimatta käytännön painotukset ovat edelleen olleet monella sektorilla teknologiapainotteisia

tämän vuoksi valiokunta pitää tärkeänä että laskennallisen perustan lisäksi toteutunut energiankulutus on ilmoitettava aina kun tiedot ovat saatavilla ja periaatteessa tiedot ovat aina saatavilla

valiokunta korostaa että rakentamismääräyskokoelma tulee säilyttää ja koota siihen alalle helppolukuisessa muodossa kutakin nykyistä rakentamismääräyskokoelman osaa vastaavasti asianomainen maankäyttö ja rakennuslain säännös olennaisista teknisistä vaatimuksista ja asiaa koskeva asetus sekä siihen liittyvät ohjeet

valiokunta katsoo että jatkossa olisi syytä keskittyä enemmän sisältöihin ja palvelukehitykseen ja sekä sisältöjen että aidosti käyttäjien tarpeiden mukaan määräytyvän kehityksen edistämiseen

näin kaikki asiaa koskevat säännökset sekä niihin liittyvät suositukset ovat lukijan kannalta helposti löydettävissä yhdestä paikasta

selonteossa ilmaistaan huoli kansallisen sisältötuotannon kaventuvista toimintamahdollisuuksista kansainvälisen mediatarjonnan lisääntyessä

liikenne ja viestintävaliokunta pitää laadukkaita ja kiinnostavia sisältöjä yhtenä tietoyhteiskuntakehityksen edellytyksenä ja näin ollen myös sisältöjen tekijöiden oikeuksista huolehtimista välttämättömänä laadukkaiden sisältöjen tuotannon varmistamiseksi

energiatodistuksen laatijoiden pätevyys puolestaan on edellytyksenä laadukkaille säästösuosituksille joten riittävät siirtymäajat ovat tarpeen myös sen varmistamiseksi että pätevöityneitä laatijoita on käytössä riittävästi

valiokunta kiinnittää mietinnössään myös huomiota yleisradion talouden turvaamiseen jatkossa jotta tästä voidaan myös tulevaisuudessa huolehtia

valiokunnan mielestä se miten määräytymisen perusteista on säädetty jättää kuitenkin paljon tulkinnanvaraa eikä sääntelytapa ole niin täsmällinen ja tarkkarajainen että sen perusteella energiamuotojen määräytyminen olisi puhtaasti teknistä

minäkin odotin suurella mielenkiinnolla ja aidosti oikeaa vaihtoehtoa talouspolitiikalle ja hallituspuolueiden rinnalle näkemystä josta voisi yhteiskuntaa rakentaa